halusimme ohjata energiankäyttöä uusiutuvan energian suuntaan ja tällä lailla on selkeä ohjausvaikutus

sen sijaan tässä esityksessä ei chp tuotannon hiilidioksidiveron puolitusta ole tehty ja näin biokaasu ja biomassojen verottomuus säilyy tietenkin myöskin ennallaan

mutta se hiilidioksidiverokysymys meillä pitäisi tämän hallituskauden edetessä nyt sitten viedä maaliin sillä kun sitä kompensaatiota kivihiilelle on ei meinaa oikein ajatuskaan kulkea tässä vaiheessa yötä se kannustaa käyttämään fossiilisia polttoaineita

mielestäni myöskin tämä asia pitäisi hallitusohjelman linjauksen mukaisesti viedä maaliin

myös tulee kannustimia sille että eri koneissa ruvetaan entistä enemmän käyttämään polttoaineita jotka ovat toivottavasti myös kotimaisia mutta ennen kaikkea uusiutuvia